arvoisa herra puhemies

kysymys on sairausvakuutuslain muuttamisesta tilanteessa jossa on tarkoitus helpottaa ja yksinkertaistaa opiskelijan tilannetta ja helpottaa elämäntilannetta silloin kun opiskelija sairastuu

arvoisa herra puhemies

eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamisesta

nykyisinhän voimassa olevan lain mukaan ollaan tilanteessa että sairastuessaan opiskelijan ei kannata se on mahdollista mutta hankalaa yrittää saada sairauteen liittyvää korvausta

emy

hän edusti ja rehulla ehdot

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

käsittelyssämme on hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja kyse on esityksestä jossa ammattihenkilöiden työnjakoa ja tehtäväkuvia uudistetaan jossa hoitoonpääsyn ja hoidon aloittamisen turvaamiseksi laajennetaan nykyistä lääkkeenmääräämisoikeutta

brittan ja totean että keskustelu kuusen ostorehulla mustasaari jonka nettona tehnyt mietinnöstä poikkeavan ehdotuksen joten joudumme että

arvoisa herra puhemies

tuo sairastamisaika tulee lasketuksi opintorahakauteen mistä seuraa se että opiskeluun käytettävissä oleva aika ja opintorahaan käytettävissä oleva aika lyhenee

nyt meillä on käsittelyssämme esitys jossa me vakinaistamme työeläkeyhtiöitten vakavaraisuuslainsäädäntöön liittyviä asioita

mietintö ja abielusjärven

rahoitusmarkkinoiden kriisi osoitti että eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevat säännökset eivät ole olleet riittävän joustavia markkinatilanteen äkillisissä muutoksissa

sosiaali ja terveysvaliokunnasta on valmistunut mietintö jonka perusteella näin tulee myös tapahtumaan

nyt ollaan siirtymässä järjestelmään joka tukee ensinnäkin syyperusteista sosiaaliturvaa niin että opiskelija tulee oikeutetuksi sairauspäivärahaan siltä ajalta kun hänellä on tähän syy

eli lyhyesti suomeksi sanottuna kyse on siitä että terveydenhuollossa muutkin ammattihenkilöt tässä tapauksessa sairaanhoitajat nyt ensisijaisesti ja tämän lain voimaan tullessa voivat tehdä lääkemääräyksiä

lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen esitutkinta tehdään kuten muitakin rikoksia selvitettäessä poliisin tutkinnanjohtajan johdolla ja ohjauksessa

tämän vuoksi väliaikaisen lainmuutoksen lisäksi sosiaali ja terveysministeriössä käynnistettiin vakavaraisuussäännöksiä koskeva lainvalmistelu jonka tarkoituksena oli pysyvällä lainsäädännöllä luoda edellytykset eläkelaitosten vakavaraisuuden turvaamiselle äkillisissä markkinahäiriöissä

hallitus jakaa tämän huolen

esitutkintavaiheessa poliisi turvautuu aiempaa useammin myös sosiaali ja terveydenhuoltohenkilöstön asiantuntemukseen

uudistus yksinkertaistaa ja selkeyttää etuuksien toimeenpanoa koska opiskelija voi nostaa opintotukea siihen asti kun sairauspäivärahan maksatus alkaa ja toisinpäin

valiokunta pitää terveyskeskuksessa työskenteleville sairaanhoitajille ehdotettua rajattua oikeutta määrätä lääkkeitä hoitamilleen potilaille terveydenhuollon ammattihenkilöiden tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittämisen kannalta perusteltuna

poliisin virka apupyyntö voi koskea erilaisia rajoitettuja kysymyksiä joita voivat olla lapsen haastattelu lapsen traumatisoitumisen arviointi tai lapsen muu lääketieteellinen tutkimus

se että lapset reagoivat näin voimakkaasti on yksi osoitus siitä että on tietoisuus

aikanaan lakeja käsitellessään sosiaali ja terveysvaliokunta ja eduskunta yksimielisesti edellyttivät sitä että pysyvään lainsäädäntöön pitää päästä

sairauteen luettava aika on poissa opintotukiajasta eli opintotuen opintorahan aika on käytettävissä maksimaalisesti opiskeluun liittyen

kuluvan vuoden alussa toteutettu lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nosto sekä ensi vuoden alussa voimaan tulevaksi ehdotettu äitiys isyys ja vanhempainrahojen vähimmäistason korotus yhdessä nyt käsiteltävänä olevan lain kanssa parantavat lapsiperheiden taloudellista tilannetta ja vähentävät köyhyysriskiä

nähdään mitä se arki on nähdään mitä kavereilla on nähdään mitä toisilla on

uudistuksen tavoitteena on vapauttaa lääkärien työpanosta lääketieteen vaativampaa osaamista edellyttäviin tehtäviin parantaa yleisesti terveyskeskusten työnhallintaa osaamisen kehittämistä sekä hyödyntämistä ja lisätä terveyskeskustyön houkuttelevuutta

valiokunta toteaa että lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittäminen edellyttää useissa tapauksissa lapsen iän kehitystason psyykkisen kehityksen ja lapsen edun huomioivaa erityisosaamista

esityksen perusteluissa on tuotu esiin että etuuksien yhteensovittamisessa saattaa syntyä ongelmia ja tätä varten tulee erityistä huomiota kiinnittää esimerkiksi siihen miten toimeentulotukeen liittyvä lainsäädäntö tai miten toimeentulotuen maksatus opiskelijoitten kohdalla toteutuu

mielellään otetaan vinkkejä vastaan kun kaiken kaikkiaan tässä keskustelussa siitä että meillä on köyhiä jo sillä on merkitystä että me tunnustamme että meillä tässä yhteiskunnassa kaikilla ei mene hyvin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

esityksessä ehdotetaan työeläkelaitoksiin muodostettavaksi uusi puskuri jota kutsutaan vakavaraisuuspääomaksi

säännöksen mukaan valtuutettujen tehtävänä on myös antaa vuosittain toiminnastaan kertomus eduskunnalle

sairaanhoitajan oikeus määrätä lääkkeitä perustuu terveyskeskuksen vastaavan lääkärin määräykseen

sosiaali ja terveydenhuollossa tehtävän tutkimuksen tavoitteena on saada lapselta mahdollisimman luotettava kertomus tapahtuneesta lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen ja tallentaa tämä kertomus tulevaa syyteharkintaa ja oikeusprosesseja varten

sillä on merkitystä

toisekseen mitä uutta

toimintapääoma toimii riskipuskurina sijoitustoiminnan riskejä vastaan ja tasoitusmäärällä varaudutaan vakuutusmaksujen ja eläkemenojen vaihteluihin

mielellään otetaan vastauksia vastaan niin tulonsiirtojen kuin palveluidenkin osalta

tarkoitus on varmistua siitä että toiminta palvelee terveyskeskuksen tarpeita henkilöillä on tehtävän edellyttämä ammattitaito ja kokemus sekä tarvittava toimintayksikön tuki

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että kertomuksesta tulee hyvin esiin asiakaspalvelun keskeinen asema ja kansaneläkelaitoksen kehittämistyön asiakaslähtöisyys joka ilmenee muun muassa asiakaskyselyjen ja asiakasraatien käyttämisessä toiminnan kehittämisessä samoin kuin esimerkiksi etuuspäätösten selkeyttä ja lomakkeiden yksinkertaistamista ja sähköistä asiointia koskevissa hankkeissa

lapsilisien nostaminen monilapsisissa perheissä on osaltaan vähentämässä lapsiperheiden köyhyystilannetta

esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi biopankkilaki sekä muutettaviksi ihmisen elimien kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annettua lakia ja potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia

potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää että sairaanhoitajalla on tarvittaessa mahdollisuus konsultoida aina lääkäriä ennen lääkemääräyksen antamista

erikseen on todettava että opiskelijahan opiskeluajalta saa opintotuen asumislisää

lain soveltamisalasta valiokunta toteaa että tämän lain soveltamisalaa koskeva muotoilu on saadun selvityksen mukaan verrattain laaja jotta se mahdollistaisi kyseisten asiantuntijapalvelujen liittyen siis sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntijapalveluihin tarjoamisen lapseen kohdistuneen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämiseen riippumatta siitä millä rikosnimikkeellä asiaa tutkitaan tai missä vaiheessa

valiokunta kuitenkin kiinnittää jälleen kerran huomiota siihen että toimeentulotukea tarvitsevien lapsiperheiden käteenjäävä tulo ei tämän esityksen kautta kohene koska lapsilisät otetaan huomioon toimeentulotukea laskettaessa

jatkossa sairastuessaan ja opintotuen lakkauttamisen jälkeen opiskelija siirtyy yleisen asumistuen piiriin

kuten esityksen perusteluissa todetaan edellyttää uuden lääkityksen aloittaminen pitkäaikaissairaalle potilaalle lääkärin arviota tai tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä toteutettua lääkehoidon kokonaisarviointia

valiokunta pitää myös palvelujen saatavuutta keskeisen tärkeänä

nykyisin yhä useampi opiskelija tekee työtä

biopankkilakia sovellettaisiin ihmisperäisten näytteiden ja niihin liittyvien tietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn terveyden edistämistä ja sairauksien syitä ehkäisyä ja hoitoa koskevassa tutkimuksessa sekä terveyden ja sairaanhoitoa palvelevissa tutkimus ja kehittämishankkeissa

kertomuksessa esitetyt tunnusluvut henkilöstön vaihtuvuuden vähenemisestä ja henkilöstötutkimuksen tulokset kertovat henkilöstön työhyvinvoinnin tukemisesta jota on edelleen syytä jatkaa

sairaanhoitajan mahdollisuus uudistaa lääkemääräyksiä hoitosuunnitelman mukaisesti ja antaa lääkkeen käyttöön liittyvää ohjausta tukee yleisiä kansantauteja sairastavien potilaiden hoidon ja kokonaislääkityksen seurantaa ja parantaa näiden potilaiden hoidon vaikuttavuutta

tämä on asia josta valiokunta mietinnössään kirjoittaa ja esittää että paljon puhutun sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä tämä kyseinen epäkohta on sillä listalla jolla asioita käsitellään jotta myös niitten lapsiperheiden osalta jotka ovat toimeentulotuen varassa mutta myös niiden osalta tämä lapsilisää vain nämä lapsilisäkorotukset voisivat tulla täysimääräisinä huomioon

eläkevakuutusmaksujen nousua voidaan hillitä eläkevarojen tuottavalla sijoittamisella mikä puolestaan edellyttää riittävää riskinottokykyä sijoitustoiminnassa

tämä valiokunnan mietintö ja hallituksen esitys lähtee siitä että opiskeluaika on opiskeluaikaa ja tämän pohjana on se että meillä on syyperusteinen sosiaaliturva ja niin kuin puheenvuoroni aluksi sanoin tämä opiskelijoihin liittyvä asia vahvistaa tämän syyperusteisen sosiaaliturvan perimmäistä tarkoitusta

valiokunta on kahdesta edellisestä kertomuksesta antamassaan mietinnössä pitänyt tarkoituksenmukaisena että etuusjärjestelmien rahoitukseen ja kelan toiminnan tehokkuuteen ja kustannustietoisuuteen kiinnitetään kasvavassa määrin huomiota valtuutettujen kertomuksessa

jos sijoituksia siirrettäisiin merkittävässä määrin nykyistä vähäriskisempiin kohteisiin odotettavissa olevat tuotot myös todennäköisesti vähenisivät

tarkoituksena on että sosiaali ja terveysministeriön asetuksella annetaan potilasturvallisuuden varmistamiseksi tarkemmat säännökset lääkkeistä ja tautitiloista joita rajattu lääkkeen määrääminen voi koskea

ehdotetussa laissa määriteltäisiin näytteiden käytön ja muun käsittelyn edellytykset ja yleiset periaatteet

tässä yhteydessä totean että valiokunta on päätynyt yksimieliseen mietintöön tämän lain täytäntöön panoon liittyen

menee noin vuosi jonka aikana valmistellaan nämä asiat jotka julkisuuteenkin ovat nousseet ja jotka te edustaja salonen esiin nostitte

valiokunta korostaa että asetukseen otettavien lääkkeiden ja sairauksien luettelo valmistellaan huolellisesti ja yhteistyössä muun muassa lääketieteen farmasian ja hoitotyön asiantuntijoiden kanssa

ehdotuksen mukaan vakavaraisuuspääomalle määritellään vakavaraisuusraja jonka alittamisesta eläkelaitokselle seuraa valvonnallisia toimenpiteitä

valiokunta on pitänyt välttämättömänä että toimintakertomuksessa annetaan aikaisempaa kattavammat tiedot kansaneläkelaitoksen hallinnon ja toiminnan arvioimiseksi ja eduskunnan valvontatehtävän toteuttamiseksi

kuitenkin kun ollaan tilanteessa missä yhä useampi opiskelija siis työtä tekee niin valiokunnassa nousi keskusteluun se tulisiko mahdollistaa tämän työnteon huomioiminen myös sairauspäivärahaa laskettaessa

arvoisa herra puhemies

tutkimuksen edistäminen biopankkien perustamisella edellyttää että samalla huolehditaan näytteiden luovuttajien asemasta ja yksityisyydensuojasta

tähän mietintöön on liitetty kolme vastalausetta jotka kyseiset vastalauseet jättäneet tullevat esittelemään istunnolle

siis kyse on laista jossa lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen esitutkinnan kustannukset siirretään paras puitelain mukaisesti valtion maksettaviksi

sitä työtä lähdetään tekemään hyvässä yhteistyössä esimerkiksi vammaisjärjestöjen kanssa

työeläkelaitosten tulisi tehdä taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma ja se tulee noissa tilanteissa jotka laki edellyttää toimittaa viipymättä finanssivalvonnalle jos eläkelaitoksen vakavaraisuuspääoma laskisi alle vakavaraisuusrajan

hallitus teki lisäbudjettineuvottelussaan ensi vuoden talousarvioon liittyvässä täydennysneuvottelussaan toissa päivänä tiistaina päätöksen työmarkkinatuen tarveharkinnan tulorajojen nostosta

rekisteröidyn oikeuksien asianmukaisella ja luotettavalla järjestämisellä on ratkaiseva merkitys biopankkitoiminnan onnistumisen kannalta

lääkkeen määräämistä koskevassa asetuksessa on tarkoitus tarkemmin määritellä myös olosuhteet joissa sairaanhoitaja voi jatkaa lääkärin määräyksen perusteella aloitettua lääkehoitoa

mainittujen liitteiden avulla kansaneläkelaitoksen toimintaa koskeva tieto on aikaisempaa kattavammin saatavilla valtuutettujen kertomuksen yhteydessä

valiokunta toteaa lain soveltamisalaan liittyen että lain soveltamisalaa koskeva muotoilu on saadun selvityksen mukaan laaja jotta se mahdollistaisi tässä tapauksessa kyseisten sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntijapalvelujen tarjoamisen lapseen kohdistuneen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämiseen riippumatta siitä millä rikosnimikkeellä asiaa tutkitaan tai missä vaiheessa asian selvittäminen on poliisiasia

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää erittäin perusteltuna että esityksessä on varauduttu vaikeasti ennakoitaviin muutoksiin finanssimarkkinoilla

kuten sivistysvaliokuntakin lausunnossaan toteaa uudistuksen jälkeen syntyy nykyistä harvemmin tilanteita joissa opiskelija sairastuessaan jäisi kokonaan etuuksien ulkopuolelle ja toimeentulokatkokset olisivat nykyistä lyhytkestoisempia

ehdotetun lääkityksen jatkaminen perustuu aina lääkärin tekemään kirjalliseen hoitosuunnitelmaan

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä ettei ehdotetussa sääntelyssä ole rajattu laajan suostumuksen antamista vain biopankkitutkimukseen

yhdestä yksittäisestä asiasta joka ei ole ihan vähämerkityksellinen nousi valiokunnassa keskustelu kun talousvaliokunta lausunnon antoi

valiokunta toteaa että varsinaisessa kertomuksessa tyydytään useissa kohdissa mainitsemaan valtuutettujen saamien selvitysten ja käytyjen keskustelujen aihepiirejä ilman tarkempaa tietoa siitä mihin toimenpiteisiin selvitykset ja keskustelut ovat johtaneet

valiokunta korostaa ettei sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus saa vähentää lääkäripalvelujen saatavuutta vaan potilas on aina ohjattava lääkärin vastaanotolle potilaan terveydentilan sitä edellyttäessä

koska näytteen luovuttaja ei omista biopankissa olevaa näytettään on välttämätöntä että hänen oikeutensa turvataan myös suostumuksen antamisen jälkeen

valiokunta toteaa että ehdotettu rikosnimikkeen käyttö lain soveltamisalasäännöksessä voi johtaa lainkohdan liian suppeaan tulkintaan

samoin on tärkeää seurata sitä missä määrin etuuksien ensisijaisuusjärjestyksen muuttaminen tosiasiallisesti lisää opiskelijoiden sairauslomia ja siten parantaa opiskelijoiden sosiaaliturvaa tarkoitetulla tavalla

valiokunta pitää välttämättömänä että asetuksessa määritellään se enimmäisaika jonka kuluessa sairaanhoitaja voi jatkaa lääkärin määräyksestä aloitettua lääkehoitoa ilman uutta lääkärikäyntiä ja hoitosuunnitelman tarkistamista

itsemääräämisoikeutensa käyttämiseksi näytteen luovuttajan on esimerkiksi saatava riittävät tiedot siitä mihin näytteitä voidaan käyttää ja siitä miten häntä koskevat tiedot suojataan

valiokunnan käsityksen mukaan kansaneläkelaitoksen toiminnan valvonnassa on syytä pyrkiä etuusjärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen sekä ottaa käyttöön erilaisia toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta kuvaavia mittareita

kaiken kaikkiaan valiokunta pitää tarpeellisena että opiskelijoiden ensisijaista toimeentuloturvaa kehitetään niin että opiskelijoiden toimeentulotuen tarvetta voidaan vähentää

lakiehdotuksissa annetaan sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastolle eli valviralle uusia tehtäviä biopankkien valvonnassa ja lupamenettelyssä

toisessa on lausuma ja toinen vastalause sisältää eriäviä näkemyksiä valiokunnan perusteluteksteihin liittyen

vaikka työkyvyttömyyseläkeosan määrää on pyritty alentamaan maksunalennuksilla tasoitusmäärä on edelleen huomattavan suuri vuosittaisiin työkyvyttömyysmenoihin verrattuna

valiokunta katsoo että sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastolle on turvattava riittävät voimavarat ehdotetussa lainsäädännössä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen

lääkkeen määräävä sairaanhoitaja vastaa tehtäviensä ja toimenkuvansa mukaisesti lääkemääräyksen asianmukaisuudesta sekä uutta lääkettä määrätessään että lääkemääräyksen uusiessaan

onkin tärkeää että tasoitusmäärän työkyvyttömyyseläkeosan pienentämistä jatketaan

talousvaliokunta on lausunnossaan todennut että työeläkevakuuttajat tela ryn laskuperustejaostossa selvitetään muun muassa miten puskuriin kerätyt varat jakautuvat pienten ja suurten työnantajien kesken

arvoisa herra puhemies

terveyskeskuksen vastaavalla lääkärillä on puolestaan vastuu toiminnan yleisestä järjestämisestä valvonnasta ja ohjauksesta mutta hän ei vastaa yksittäisestä sairaanhoitajan lääkemääräyksestä

ylipäätänsä työelämässä tulee kyetä löytämään huokoisuutta eri ihmisten elämänvaiheissa

me olemme sosiaali ja terveysvaliokunnassa tarpeelliset ja perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset lakiin tehneet mutta erikseen totean että perustuslakivaliokunta on lausunnossaan käsitellyt muun muassa hyvään hallintoon ja oikeusturvaan sekä muutoksenhakuoikeuteen liittyviä lakiehdotuksen muutostarpeita

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää talousvaliokunnan tapaan tärkeänä että maksuosuudet selvitetään ja että liikaa perityn työkyvyttömyyseläkeosan palauttamiseen sen maksajille löytyy oikeudenmukainen ratkaisu mahdollisimman pian

kukin terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa omasta toiminnastaan ja vastuu rajoittuu heidän omaan osuuteensa mahdollisista virheistä

arvoisa herra puhemies

viime vaalikaudella huhtikuussa viime vuonna on valmistunut vammaislainsäädännön kehittämiseen liittyvä työ jonka yhtenä osana on muun muassa arvioitu sitä mikä elämänvaiheen tilanne riippuu iästä ja mikä riippuu esimerkiksi vammaisuudesta ja vammautumisesta

ikärajat perustuvat siihen että poliisi tarvitsee lapsen ja nuoren kehitykseen liittyvää erityisasiantuntemusta ja että tarve on suurin alle kouluikäisten lasten kohdalla

jotta me voimme selviytyä tulevaisuudesta niin lainsäädännön kuin muitakin keinoja käyttäen pitää pystyä löytämään keinoja joilla ihmiset voivat enemmän oman elämän oman jaksamisensa mukaan olla mukana arjessa ja kerätä ansiotuloja

esityksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitään tiedot sairaanhoitajan oikeudesta määrätä lääkkeitä ja sairaanhoitajalle annetaan lääkkeen määräämisen edellyttämä yksilöintitunnus

arvoisa herra puhemies

valiokunta pitää ehdotuksen mukaista ikärajaa perusteltuna

tutkimuksen käynnistämiseen liittyen valiokunnan saaman selvityksen mukaan tutkimusyksiköiden välillä on merkittäviä eroja tehtyjen tutkimusten määrissä ja kestoissa

keskusrekisteriin ei ehdotuksen mukaan merkitä tarkemmin mitä asetuksella säädetyistä lääkkeistä kullakin sairaanhoitajalla on oikeus määrätä eikä apteekissa voida näin ollen helposti tarkistaa kunkin sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden täsmällistä laajuutta

valiokunnan mietinnössä on kaksi vastalausetta jotka tullaan keskustelun kuluessa esittelemä

yksi vastaus kysymykseen on se että perhevapaista tullaan saamaan ihan konkreettisia esityksiä vielä tämän vuoden loppuun mennessä

valiokunta pitää tutkimusten luotettavuuden ja tutkittavien lasten edun kannalta välttämättömänä että tutkimusten aloittamiseen kuuluva aika on mahdollisimman lyhyt

ja talousvaliokunnan

valiokunnan käsityksen mukaan terveydenhuollon tietojärjestelmiä on tarpeen aktiivisesti kehittää siten että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden laajuus ilmenee keskusrekisteristä ja että rekisteriä voidaan tältä osin päivittää jatkossa suoraan terveyskeskuksista

valiokunta pitää perustuslakivaliokunnan tavoin arkaluonteisten henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta asianmukaisena lakiehdotuksen ehdotonta kieltoa käyttää biopankissa säilytettävää näytettä tai siihen liittyvää tietoa esimerkiksi rikostutkinnassa tai henkilöä koskevassa hallinnollisessa päätöksessä

tässä on kysymys resursoinnista

valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että alueelliset erot eri puolilla maata tämän tutkimuksen aloittamiseen liittyvän ajan osalta ovat paikka paikoin liian suuria

tässä lakiesityksessä muutetaan myös asiakasmaksuja joiden osalta valiokunta toteaa seuraavaa

sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ehdotetaan muutettavaksi siten että terveyskeskuksessa aikuisten avosairaanhoidon palvelujen käyttö on maksullista riippumatta siitä antaako palvelun lääkäri vai muu ammattihenkilö

nykytilanteessa järjestämisvastuussa olevia niitä toimijoita joilla on vastuu palvelujen aikaansaamisesta ja olemassaolosta on hyvän matkaa toista sataa

koska ehdotettu lainsäädäntö on keskeiseltä osaltaan uutta eikä kaikkia käytännön soveltamistilanteissa ilmeneviä vaikutuksia voida kattavasti ennakoida on uudistusta seurattava erityisen vaisu osuus uudistuksen seuraaminen erityisen tärkeää